eduskunnassa tuntuu vallitsevan suuri yksimielisyys siitä että tähän tilanteeseen ja näihin kohtuuttomiin sähkön siirtohintojen korotuksiin täytyy puuttua

arvoisa puhemies

asiasta mietinnön antanut talousvaliokunta kiinnitti huomiota sähkömarkkinalain velvoitteiden aiheuttamiin kustannuksiin kuluttajille

missään vaiheessa lainvalmistelua ei otettu huomioon eikä ennakoitu tilannetta jossa kuluttajien maksamiin sähkön siirtohintoihin kohdistuisi nyt ilmoitetun suuruisia valtavia kertakorotuksia

ottaen huomioon että lakia säätäneen eduskunnan ja talousvaliokunnan tahto oli ehkäistä kohtuuttomia hinnankorotuksia on katsottava tapahtuneiden sähkön siirtohintojen korotusten olevan lainsäätäjän tahdon ja näin ollen lain hengen vastaisia

maatalouden uudet haasteet ja toisaalta mahdollisuudet eli ilmastonmuutos ympäristöystävällisen tuotannon lisääminen kiertotalous pienenergia tuottavuuden parantaminen ja uusien elintarvikeinnovaatioiden kehittäminen tarvitsevat perustutkimusta innovaatiotoimintaa ja taloudellisia kannusteita

rouva puhemies

viimeksi kun kauppojen aukioloaikoja vapautettiin mitään merkittäviä uusien työpaikkojen syntymisilmiöitä kaupan aloilla ei tapahtunut joten on hyvin epätodennäköistä uskoa että sitä tulee nytkään tapahtumaan vaan todennäköisesti tulee käymään niin että ostovoima jakaantuu tasaisemmin viikon eri päiville ja siirtyy näistä pienistä kaupoista enemmän kohti suuria kauppoja joiden aukioloaikaa jatketaan

siksi esittämämme lainmuutos on perusteltu ja toivottavasti ministerin lupaama esitys lain muutoksesta olisi samansuuntainen

valitettavasti hallitus leikkaa luonnonvarakeskuksesta ja muusta tutkimustoiminnasta ei juustohöylällä vaan viikatteella

myös muita mahdollisia lainsäädännöllisiä muutoksia tulisi tehdä sähkön siirtohintojen kohtuullistamiseksi ja kohtuuttomien korotusten estämiseksi

tämä on ristiriitaista

kiertotalous ja hajautettu energiantuotanto on maatiloille merkittävä mahdollisuus lisätä omavaraisuutta säästää tuotantopanoksissa ja hankkia sivutuloja

muun muassa pitäisi rajoittaa yhtiöille sallittuja liikevoittoprosentteja pitäisi tarkastella uudestaan sähkömarkkinalain huoltovarmuusvelvoitteiden oikeasuhteisuutta sekä määritellä sähkönsiirtoverkkojen tapainen perusinfrastruktuuri kuuluvaksi valtion strategiseen omistukseen jota ei tule yksityistää

ja tällä suuriin kauppoihin siirtyvällä ostovoimalla on sitten näitä negatiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia

haluankin kysyä ministeriltä miten näitä asioita aiotaan ihan konkreettisesti edistää

tässä kyseisen carunan tapauksessa törkeää on lisäksi vielä se että kyseinen yhtiö harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua ja konsernin sisäisillä järjestelyillä minimoi veronmaksun suomeen

kiitänkin tässä lopuksi edellisessä asiakohdassa käsiteltyä edustaja tolppasen aloitetta jossa pyritään osaltaan suitsimaan verovälttelyä

toivonkin että hallitus puuttuu carunan ja muiden suuryhtiöiden harjoittamaan verovälttelyyn mitä tehdään esimerkiksi siirtohinnoittelulla ja toivon että tähän puututaan yhtä päämäärätietoisesti kuin on nyt luvattu puuttua sähkön siirtohintojen kertakorotusten kohtuuttomuuksiin

arvoisa puhemies

kullanhuuhdonnalla on kulttuurisia ja aluetaloudellisia merkityksiä paikallisesti lapissa ja on syytä pitää huolta että sekin voi siellä säilyä ja kehittyä

mutta kuitenkin tällä toiminnalla on kieltämättä myös ympäristövaikutuksia pitkäikäisiäkin vaikka toiminta sinällään ei olisikaan teollisessa mittakaavassa joten kysymys tässä lainsäädännössä on tasapainoiluista ja eri näkökulmien huomioon ottamisesta ja yhteensovittamisesta

valiokunnan puheenjohtaja tuossa totesi että tämä lakiesitys tuli talousvaliokunnasta yksimielisenä ja näin on mutta valitettavasti itse en silloin talousvaliokunnan kokouksessa päässyt olemaan paikalla

tämä on tullut esille näissä lausunnoissa muun muassa metsähallituksen lausunnossa on tähän asiaan kiinnitetty huomiota

arvoisa puhemies

jätimme asiasta eriävän mielipiteen se löytyy sieltä pöytäkirjoista

tekin sen voitte sieltä löytää ja voitte huomata että vasemmistoliitto ei siis hallituksessa ollessaan siunannut fortumin sähköverkkojen myymistä carunalle

siinä mielessä koen että on todellakin aivan täysin oikeutettua että me täällä myös sitten arvostelemme tätä koska pystyimme ennakolta näkemään mitä tämäntyyppisen luonnollisen monopolin yksityistäminen tarkoittaa

mutta se täytyy myöntää että sähkömarkkinalakia valmisteltaessa ei osattu nähdä sitä minkälaisia suuria kertakorotuksia tehtäisiin eikä sinne riittäviä rajoituksia silloin osattu näille kertakorotuksille laittaa mutta nyt on hyvä että sähkömarkkinalakia sitten ryhdytään korjaamaan näiltä osin

aika erikoinen näkemys koska kaupan alalla olivat ennen vallalla hyvinkin paljon täysipäiväiset työsuhteet silloin kun suomen aukioloajat olivat huomattavasti nykyistä rajallisemmat

eli en kyllä pysty mitenkään myöskään itse kaupan alalla pitkään työskennelleenä uskomaan että tällä lainmuutoksella yhtäkkiä tämä trendi muuttuisi ja kaupan alalla alettaisiin harrastamaan parempaa henkilöstöpolitiikkaa kun sitä ei viimeksikään lupauksista huolimatta tapahtunut ja osa aikatyö on koko ajan lisääntynyt

lisäksi täytyy ihmetellä tätä tolppasen näkemystä siitä että jos kauppa on yöllä auki niin ihmiset alkavat käyttämään sitten säästöjään ostaakseen ilmeisesti maitoa ja vaippoja jotenkin enemmän silloin yöllä

eli kun samaan aikaan hallitus leikkaa ihmisten ostovoimaa niin on erittäin falskia ajatella että nämä yö ja pyhäaukiolot sitten jotenkin synnyttäisivät suuresti kysyntää suomeen

perheenyhdistämiset ovat tarjonneet laillisen maahantuloväylän erityisesti naisille ja lapsille joille matka eurooppaan on erityisen vaikea

kuten täällä on todettu on ristiriitaista että ensin kysellään miksi maahan tulee enimmäkseen miehiä mutta nyt käytännössä suljetaan turvallinen ja laillinen maahantuloväylä naisten ja lasten edestä

ja edustaja terho tässä samalla avataan lisää markkinoita ihmissalakuljettajille kun lailliset maahantulon väylät tukitaan ja siten myös naiset ja lapset pakotetaan sinne ihmissalakuljettajien asiakkaiksi

perheenyhdistämisen mahdollisuus ei muodosta vetovoimatekijää niille jotka eivät suojelua tarvitse ja saa sillä vain myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet eli suojelua tarvitsevat voivat saada perheensä tänne sitä kautta sen jälkeen kun oleskelulupa on annettu

on selvää että jokainen synnytyksessä sattunut vammautuminen tai kuolema on liikaa mutta nollaan näissä onnettomuuksissa ja riskeissä ei ikinä tulla pääsemään ja vahinkoja voi sattua myös isoissa yksiköissä varsinkin jos nämä isot yksiköt ovat äärimmäisen ruuhkautuneita niissä on liikaa kapasiteettiin nähden asiakkaita ja henkilökuntaan nähden liikaa synnyttäjiä mikä on riski mikäli nämä pienet yksiköt lakkautetaan jatkossa

eli mielestäni ei ole perusteita vetää suoria johtopäätöksiä siitä että pieni yksikkö on turvattomampi kuin suuri yksikkö

arvoisa puhemies

tätä keskustelua kuunnellessa tulee melkoinen deja vu olo siitä kun kuuntelin tätä vastaavaa keskustelua viime kaudella

niinpä olisikin nyt syytä säätää nämä lait äkkiä läpi nämä tärkeät lait mistä jo viime kaudella päätettiin jotta meidän ei enää tarvitsisi tästä asiasta keskustella vaan suomessa tasa arvo yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet viimein toteutuisivat

laadukas ja kohtuuhintainen päivähoito on naisten työssäkäynnin edellytys se on tasa arvoisen yhteiskunnan ja tasa arvoisen työelämän edellytys

nyt herääkin epäilys siitä että hallituksen tavoitteena on ajaa naiset kotiin lasten kanssa pois työelämästä

ensin rajataan varhaiskasvatusoikeutta sitten kasvatetaan lapsiryhmiä päiväkodeissa ja nyt vielä korotetaan merkittävästi aivan tavallisten keskituloisten perheiden päivähoitomaksuja

tästä syntyy erittäin merkittävä kannustinloukku erityisesti naisille joiden tulot ovat perheessä yleensä pienemmät kuin miehellä joten todennäköisesti lopputuloksena on se että naiset osallistuvat entistä vähemmän työelämään

ja se jos mikä on huonoa tasa arvon kannalta se on huonoa julkisen talouden kannalta

minä olisin taas enemmän huolissani siitä että lapsia tiettyyn muottiin pakotetaan sukupuolen perusteella eikä anneta lapsien olla juuri sellaisia kuin he ovat vaan sen perusteella mitä sukupuolta he edustavat heidän kasvatustaan sitten ohjaillaan

ja uskon että enemmän pahoinvointia yhteiskunnassa aiheuttavat tällaiset hyvin tiukat sukupuolinormit jotka sitten ihmisen yksilöllisyyttä ja sosiaalista vapautta ahdistavat

se on sitä tärkeää ydintä ja on hienoa että monista puolueista on tänään tullut tukea tälle ajatukselle

eli konkretiaa odotetaan

ja myös yksi keskeinen asia olisi saada nämä verotusasiat ja veroparatiisiasiat ykn pöytiin joissa kaikki maat tasaveroisesti pystyvät osallistumaan keskusteluun

ilman rauhaa ei voi olla kestävää kehitystä sillä hengissä selviäminen ja turvallisuus on ihmisen ensimmäinen perustarve ja rauhan työ on myös kehitysyhteistyötä

sen takia toivon että suomi jatkaa voimakkaasti maailmalla arvostettua rauhanvälitys ja rauhanturvaamistoimintaa

sote uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli palveluiden integraatio ja perusterveydenhuollon vahvistaminen ja sitä kautta palvelujen parantaminen ja kustannustehokkuus

hallituksen uusimmat sote seikkailut tulevat vaarantamaan julkisen talouden pitkän aikavälin tasapainon ja ihmisten sote palvelut

ettekö te voisi harkita vielä näiden lisäleikkausten perumista

arvoisa puhemies

ruoka pitää meidät elossa ruoka luo työpaikkoja ruoka ja sen tuotanto ylläpitää maaseudun elinvoimaa ruoka on kulttuuria ruuan äärellä perheet ja ystävät kokoontuvat

kaikille ruokaa ei riitä joka aterialle

ruoka on myös politiikkaa

ruuantuotanto aiheuttaa lähes kolmanneksen ilmastovaikutuksista ja yli puolet suomen vesistöä rehevöittävästä kuormituksesta syntyy ruuantuotannosta

arvoisa puhemies

haluan myös kiittää ministeriä kovassa tilanteessa ja kovassa poliittisessa ristipaineessa tehdystä työstä

samaan aikaan kaupoissa heitetään vuosittain valtavasti syömäkelpoista ruokaa lukittuihin roskalaatikoihin

poliisit ovat tuolla kentällä ison paineen alla ja on varmistettava riittävät resurssit poliiseille tilanteessa jossa tämä turvapaikanhakijatilanne on lisännyt jo entisestään kovaa työtaakkaa

ihmisten toimeentulon ongelmia tämä aloite ei tietenkään ratkaise vaan siihen tarvitaan lisää työpaikkoja sekä riittävä ja oikeudenmukainen sosiaaliturva

haluaisinkin kysyä ministeriltä onko harkittu mahdollisuutta että valvontakameroita asennettaisiin vastaanottokeskuksiin turvapaikanhakijoiden turvallisuuden lisäämiseksi ja poliisin työn helpottamiseksi kun olemme nähneet näitä hirveitä valitettavia ja tuomittavia polttopulloiskuja jo aivan liikaa

syömäkelpoisen ylijäämäruuan saattaminen sitä tarvitsevien saataville olisi kuitenkin järkevää ja oikeudenmukaista ja ympäristöystävällistä politiikkaa

arvoisa puhemies

mutta on muistettava myös että turvallisuutta ei synnytetä vain poliisivoimin vaan yleinen ihmisten hyvinvointi ja yhteiskunnallinen ilmapiiri sekä kotouttamisen onnistuminen ovat myös erittäin tärkeitä sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi

nyt laitoimme eri puolueiden kansanedustajien kanssa liikkeelle tämän lakialoitteen ja on aivan mahtavaa että yli sata kansanedustajaa on allekirjoittanut aloitteen ja uskon että tämä pääsee valiokunnan käsittelyyn

päivystysasetuksessa tuntuu ehkä hieman menneen lapsi pesuveden mukana

asetus on hyvää tarkoittava ja sillä on pyritty parantamaan potilasturvallisuutta mutta pelkona on kuten täällä on käynyt esille se että potilasturvallisuus itse asiassa heikkenee kun synnytysosastot karkaavat kauemmaksi ja matkasynnytykset lisääntyvät

kiitokset aloitteellisuudesta edustaja nurmiselle

arvoisa puhemies

erikoislastenlääkärin läsnäolo ei ole ainoa turvallisuutta luova tekijä ja täytyy puntaroida kuinka merkittävä riski lastenlääkärin ympärivuorokautisen päivystyksen puute on suhteessa matkasynnytysten lisääntymiseen koska hoito pienessäkin sairaalassa on laadukkaampaa kuin tien päällä

ylijäämäruuan jakelusta on suomessa kokemuksia jo tähän asti mutta tämä jakelu on tähän saakka ollut kauppojen vapaaehtoisten toimien varassa

tämä päivystysasetus koskee sekä oulaskangasta että kajaania jotka molemmat ovat tässä vaakalaudalla

monilla kaupoilla on paljon hyviä käytäntöjä hävikin vähentämiseksi ja ylijäämäruuan hyödyntämiseksi ja jakelemiseksi ja näitä hyviä käytäntöjä voitaisiin nyt ottaa laajemmin käyttöön

kehitysyhteistyö ja siihen suunnattavat varat ovat tärkeitä kohdealueiden kannalta mutta niillä on merkitystä myös suomen itsensä kannalta sillä me emme elä tyhjiössä

kyllä kysymys on todellakin arvoista ja näen että tämä tasa arvoisen avioliittolain voimaansaattaminen ja nämä liitännäislait joita nyt käsitellään vievät tasa arvoa eteenpäin suomessa

tämä asia ei kuitenkaan mielestäni voi olla täysin vapaaehtoisuuden varassa sillä vaikka monet edelläkävijäyritykset ja toimipaikat ovat kehittäneet hyviä käytäntöjä niin silti edelleen liian paljon syömäkelpoista ruokaa laitetaan roskiin lukkojen taakse

lisäksi länsi pohjan mahdollinen lakkauttaminen tulisi myös vaikuttamaan meille koska näistä kaikista kolmesta sairaalasta synnytyksiä ohjautuisi sitten oulun keskussairaalaan

valitettavasti suomi on muiden kehitysyhteistyöleikkausten ohella leikannut yk järjestöjen rahoitusta voimakkaasti

yk järjestöleikkaukset heikentävät suomen kansainvälistä asemaa ja vaikeuttavat ykn tekemää työtä osaltaan

lakiin lisättävä ruokajakeluvelvoite auttaisi vähentämään ruokahävikkiä kauppojen ja ruokaloiden osalta

tästä nouseekin kysymys siitä miten keskussairaalan kapasiteetti riittäisi hoitamaan nämä kaikki synnytykset minkälaisia investointeja sinne tarvitsisi tehdä mikä olisi näidenkin ihmisten turvallisuus siellä jos se keskussairaala olisi valtaisan ruuhkaantunut eli näiden kaikkien muiden synnyttäjien ohjautuminen sinne koskisi myös näitä oululaisia synnyttäjiä

toivottavasti edes osa näistä järjestöjen leikkauksista voitaisiin perua uuden kehitysministerin johdolla ja toivottavasti suomi tukee yk järjestelmän kehittämistä ja vahvistamista

suomi on saanut useita huomautuksia translain puutteellisesta tilanteesta ja sen ihmisoikeusongelmista ja näen että näiden puutteiden korjaaminen on tulevaisuudessa äärimmäisen tärkeää

yksilökäyttäytymiseen ei laeilla juuri pystytä puuttumaan mutta pienellä tiedostamisella suunnittelulla ja järkevällä toiminnalla jokainen meistä voi vähentää ruokahävikkiä omalta osaltamme

tätä täytyy myös kustannusnäkökulmasta ottaa laajasti huomioon ja kuten täällä on myös todettu ei ole ilmaista tulla sinne pitkäksi aikaa sairaalan lähettyville odottelemaan

mielestäni ei ole peruste se että jos suurimmassa osassa maailman maista on asiat huonosti niin sitten suomessakaan ei ole syytä niitä korjata vaan kyllä meidän täytyy pyrkiä suurimpaan mahdolliseen yhteiskunnalliseen tasa arvoon kaikille ihmisille niin seksuaali kuin sukupuolivähemmistöillekin

on punnittava eri riskejä tehtäväkokonaisuuden perusteella ja harkittava ratkaisua ja toivon että aito prosessi valiokunnassa tehdään ja tätä asetusta harkitaan aidosti uudelleen